itse olen monta kertaa halunnut vauhdittaa tämän radan kunnostamista sillä että olemassa oleva rinnakkainen raidepari joka on ylivieskasta iisalmeen hyväkuntoista rataa lähtisi tältä ylivieskaiisalmi radalta haapajärveltä saarijärven ja äänekosken kautta jyväskylään ja jyväskylästähän pääsee taas eri suuntiin

keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään

tuon vielä esille eräät näkökohdat jotka liittyvät avoimeen yliopistoon kesäyliopistotoimintaan kesälukukausiin

maanomistajille joita kaavoitusmenettely koskee on myös annettava virallisesti kirjallinen tieto kaavoitukseen ryhtymisestä maakunta yleis ja asemakaavaa varten

vaikka usein on sanottu että meillä metsäteollisuuden osuus on ehkä noin viidennes vientikaupan arvosta niin yhä edelleen tonneissa laskettuna metsäklusterin osuus on liki puolet

esimerkiksi lintuinfluenssapandemialta olemme onneksi välttyneet

nämä ovat monille vasta ylioppilaiksi tulleille tai muille avain ja alku yliopisto opiskeluun tai mahdollistavat sitten täydentävien yksityisten arvosanojen saannin

jos se olisi tullut silloin kun muutama vuosi sitten uhat maailmalla olivat hyvinkin ilmeiset ja muuntunut ihmisestä toiseen ihmiseen tarttuvaksi silloin me olisimme joutuneet sen todellisuuden eteen että meillä ei olisi ollut kotimaista rokotetuotantoa

näin ollen kysymys on hyvin merkittävästä vientiosuudesta

arvoisa puhemies

toivon että tällä tavalla saataisiin oikeudenmukaisuutta nopeutta ja todellista vuorovaikutusta kaavoitusprosesseihin

tästä saataisiin radan kunnostustöitten ajaksi osalle liikennettä korvaava reitti ja silloin radan kunnostustöitä ei tarvitsisi ainakaan kaikkia tehdä liikenteen ollessa päällä ja rajoittamaan liikennettä

samalla on tietysti kysymys myös siitä että kotimarkkinoilla meillä tulisi olla saatavilla kaikkea sitä mitä rakentajat puuta kysyvät ja puujalosteita kysyvät tarvitsevat

luulimme että me olisimme saaneet ostosopimuksen kautta hollannista rokotetta mutta myöhempi lähimenneisyys paljasti että tuota kykyä ei olisi ollut nopeasti saatavissa ja olisimme maailmanlaajuisesti olleet vailla rokotetta ja suomalaisinakin olisimme joutuneet pettymään että oli paperi joka olisi osoittautunut hyvinkin katteettomaksi

tiedän esimerkiksi kotipaikkakunnaltani keuruulta että monet opiskelijat ovat saaneet juuri avoimen yliopiston tai hajautetun arvosanaopetuksen kautta ensimmäiset kontaktit yliopisto opintoihin ja saaneet suorituksiakin kokoon ja tätä kautta opinnot ovat voineet edetä tai sitten useat henkilöt ovat hankkineet jo olemassa olevan tutkinnon rinnalle omana harrastuksenaan kiinnostuksenaan tai pätevöitymishalunaan yksittäisiä arvosanoja

lakialoitteellani olen halunnut turvata metsäklusterin työllisyyttä sahojen työllisyyttä estää koneyrittäjien metsäkoneyrittäjien kuljetusyrittäjien konkursseja auttaa sitä että nämä yrittäjät joilla on paljon velkaa voisivat harjoittaa yritystoimintaansa myöskin osaltaan kohonneitten kustannusten ympäristössä siten että olisi sitä työtä jota varten kalliita velkavetoisia koneita on hankittu ja myöskin työllistää niitä ihmisiä jotka lähtevät tuohon mielestäni vaativaan tehtävään mitä tämän päivän metsäkonekuljettajan osaamistaso edellyttää

se rata vain tulisi nyt ennen tätä pohjanmaan radan kunnostamista rakentaa peruskorjata siihen kuntoon että se kestäisi merkittävän tavaraliikenteen

näkisin välttämättömäksi sen että me pidämme yllä lääkkeitten huoltovarmuutta mutta myöskin lääkkeitten valmistuksen varmuutta

kun jämsän kautta kulkeva orivesijyväskylä rata kunnostettiin niin sitä ennen laitettiin kuntoon orivesihaapamäki haapamäkijyväskylä rataosuus ja tätä voitiin käyttää sitten kun rata oli liikenteeltä suljettuna kunnostustöitten aikana

ja aivan erityisesti pidän välttämättömänä että me palauttaisimme rokotetuotantomahdollisuuden

haluan alleviivata myöskin tätä mahdollisuutta

vaikka yrittäjät sanovat että se ei ole kannattavaa liiketoimintaa niin näen että meidän on katsottava tässä asiassa omaa turvallisuuttamme ja sen takia pidän välttämättömänä että tähän maahan luodaan tietyt valmiudet myös rokotetuotannolle ne valmiudet jotka on ennalta tehtävissä

toivon edelleen että yliopistomaailma voisi toimia mahdollisimman oikeudenmukaisena niin että opiskelijan oikeusturva on myöskin turvattu jotta opinnot voivat edetä tarkoituksenmukaisilla tavoilla

samoin kuorma auton kuljettajia tarvitaan kuorma autoyrityksissä tarvitaan nimenomaan nuoria jotka rohkenevat lähteä näihin vaativiin ja vastuullisiin tehtäviin

elikkä esitän tätä pohjanmaan radan vaihtoehtoa jota tullaan kuitenkin takaisin keski suomen radan vaihtoehtoa kunnostettavaksi jo ennen pohjanmaan radan töiden pitkälle etenemistä jotta on vaihtoehtoinen reitti

väitän edelleen että tämä keski suomen rata voitaisiin panna siihen kuntoon mitä tämä liikenne edellyttää niillä säästöillä mitä pohjanmaan radan kunnostuksessa tulee kun se voitaisiin tehdä ilman että siinä on liikenne rasitteena

tämä luo osaltaan sitten rahaliikennettä kautta koko maan maaseudulle mutta myöskin sinne missä on teollisuus ja tuotantolaitoksia sinne missä on vientisatamia ulkomaankauppaa

edelleen täällä on viitattu siihen että kun seinäjokioulu väli tulee kuntoon se pitäisi tehdä kahden raideparin radaksi

silloin on ehkä laitoshoitoon siirtyminen tapahtunut ennenaikaisesti ja siitä on myöskin omat kustannuksensa ja haittansa

samalla tällä ratkaisulla kun autettaisiin nykyistä metsäteollisuutta mekaanista ja kemiallista luotaisiin myös edellytyksiä niille uusille innovatiivisille tuotteille joita on usein tuotu esille niitten tuotekehittelylle synnyttämiselle ja jalostamiselle olkootpa ne sitten bioöljyjä biodieseleitä mitä kemikaaleja olisivatkaan mitä puusta voidaan jatkojalostaa

minä nyt työ kuin myös kuusisto toi asiaa esille

näkisin että nyt jo tätä varten kun pohditaan mitenkä sitten seinäjoelta etelään kun tulee pullonkaula pitäisi käydä kunnostamaan tämä vanha pohjanmaan rata haapamäen kautta liikenteelle

pulliainen se on ylistystä laurin pal puhemies kuten täällä tiedämme aloitteet menevät asianomaiseen valiokuntaan ja talousarvioaloitteitten osoite on valtiovarainvaliokunta johon on valittu eduskunnasta kansanedustajat

silloin koko suomen poikkirata jonka ministeri vehviläinen pelasti huutokoskisavonlinna osuudelta tulisi rakentaa myös hyvään kuntoon haapamäkiparkanopori osuudelta

haluan että tätä kautta myös kotimaista puuraaka ainetta myöskin bioenergiaan olisi saatavilla ilman häiriöitä

aloitteet käsitellään valiokunnassa ja jos ne siellä nähdään hyväksi tässä vaiheessa etenemiselle niitten ura etenee

esko ahonen esitellessään lakivaliokunnassa jätettyä vastalausetta toi hyvin esille ne perusteet miksi tätä lakiesitystä ei tulisi hyväksyä

mutta jos aloite ei tällä kertaa etene niin se voi olla pohjana hallituksen tulevien budjettien valmistelulle kuten useassa muussakin yhteydessä on nähty

toivon että aloitteeni saa nopeasti sen ymmärryksen mitä tarvitaan jotta puukauppaan ja puuhuoltoon ei tulisi häiriöitä vuodenvaihteessa

kaltiokumpu toi äsken esille sen näkökohdan joka liittyy isovanhempiin muihinkin sukulaissuhteisiin

katson että on normaalia myös adoptiotilanteessa että lapsella on isä ja on äiti ja tähän tilanteeseen ei tarvita mitään muutoksia

nämä ovat poikkeustapauksia mutta silloinkin lähtökohta on ollut että ovat omat vanhemmat isä ja äiti ja tältä pohjalta myös adoptiolainsäädännön tulee meidän maassamme olla

arvoisa puhemies

pentti tiusanen sanoi lintuinfluenssahysteria

mutta mahdollisuus olisi ollut pandemiaan eikä tämä mahdollisuus ole minnekään eikö niin kadonnut

miksi tuon esittämäni viiden vuoden ajan toin esille

olisin halunnut luoda vakautta mahdolliselle laman taantuman ajalle jotta päästäisiin normaalin talouselämän aikoihin ja sen takia olen tämän viisi vuotta tuonut esille

päinvastoin sen todellisuus voi olla entistäkin lähempänä ja on myöskin niitä tiedemiehiä jotka väittävät että juuri nämä muunnokset mihinkä ed

mutta valtiovarainvaliokunta voi kaikessa ymmärryksessään tehdä parempiakin ratkaisuja joilla voitaisiin mennä asioissa eteenpäin

tiusanen viittasi saattavatkin kehittää uhkan entistä vakavammaksi ja nykyisen liikkuvuuden aikana taudit joittenka luulisimme olevan tuolla kaukaisilla historian lehdillä voivat saavuttaa kaukaisenkin maailmankolkan hyvin nopeasti

kyseessä oleva laki on perin ongelmallinen käytännön tilanteiden kannalta

aikoinaan lintuinfluenssa joka oli espanjantaudin nimisenä menneen vuosisadan alkuvuosikymmeninä levisi muutamissa viikoissa aina lapin perukoita ja grönlantia myöten

mediamaailmahan on ryöstäytynyt sellaiseksi että sitä on erittäin vaikea valvoa ja kuitenkin ilmiselvää valvonnan tarvetta on

vaikka silloinkaan ei ollut kovinkaan paljon liikkumavälineitä joilla ihmiset siirtyivät paikasta toiseen niin epidemia pandemia joka teki tuhojaan pystyi kulkemaan

vanhempien ja kotien panokseen on luotettu kovin paljon mutta me tiedämme että tämä ei toimi likikään odotuksenmukaisesti

tuo on menneisyyttä josta kannattaisi ottaa opiksi ei jäädä nykyaikana pelkästään sen luulon varaan että eihän tämmöinen nykyaikana voi tapahtua

kaikissa kodeissa ei voida valvoa ei haluta valvoa tai ei pystytä valvomaan mitä lapset ja nuoret mediasta sen eri muodoissaan seuraavat

meillä pitää olla valmiudet hyvänä päivänä luodut että ne ovat valmiina silloin jos niitä joudumme jossakin asiassa tarvitsemaan

television osalta meidän tulisi lähteä siitä että sen pitää olla luotettava ja siellä tulee ohjelmien olla sellaisia että ne eivät ole väkivaltaan tai kauhuun yllyttäviä

samoin olen huolestunut siitä että meillä on ihan muutoinkin televisiossa viihdeohjelmia joissa ihannoidaan kovuutta heikomman tiputtamista

en halua että kukaan tämän lakialoitteeni vuoksi aikomiaan puukauppoja jättää tekemättä vaan toivon että asia katsotaan siinä tilanteessa vallitsevan lainsäädännön mukaan ja siinä uskossa että ensi vuonna verossa tapahtuu tämä nousu

mutta minä toivon että niitten ongelmien estämiseksi mitä tästä veron noususta saattaa tulla tehtäisiin hyvin nopeasti tämän tyyppinen laki jota lakialoitteellani haluan

on totta että nyrkinisku televisiossa tai luoti televisiossa ei tapa mutta lapsi tai nuori voi saada epärealistisen kuvan joka ei sitten todellisuudessa olekaan näin

epäilen että tämä laki tulee johtamaan erilaisiin ongelmiin

samoin epäröi pantavaksi

kasta työtä vetävän täysistuntoon hyväksyttävä

ja edessä seuraavaan täysistuntoon täydentävä keskus kolmas lokakuuta kello kolmetoista tavares jutun pääty d edistää

santeri alkio on sanonut että kukaan ei ota mallia ojassa rypevästä puliukosta vaan sievistelevästä ja hienostelevasta alkoholinkäytöstä

tämä toistasataa vuotta sitten sanottu lause on totta tälläkin vuosituhannella ja sen takia alkoholimainonta kaikissa muodoissaan pitäisi kieltää

mutta haluan tässä yhteydessä vielä korostaa että tässä mediakasvatuskeskuksessa pitäisi olla paljon lasten psykologiaa tuntevaa asiantuntemusta

jotenkin koen että tällä käytännöllä tapahtuu se mitä vanha kansa on sanonut että pukki kaalimaan vartijana kun valvonta siirtyy tuottajille vaikkakin koulutuksen jälkeen rohkenen tuota hivenen epäillä ja kontrolli tapahtuu jälkikäteen

ja kuinka usein sitä puuttumista tehdään ja mitkä ovat sitten nämä kontrollitoimenpiteet

arvoisa puhemies

mutta monet kokevat hyväksi että tässä kuitenkin annetaan ajatusta tietystä väljennyksestä metsien hoitoon metsänomistajan näkemysten mukaan ja tämä on varmasti joissakin tapauksissa koettu hyväksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

laxellin ja ed

olemme joutumassa tilanteeseen jossa lukionkäyntimahdollisuudet suurelta osalta maaseutua jos suurimmat kirkonkylät jätetään lukuun ottamatta menevät huonommiksi kuin ne olivat ennen viime sotia

kuten täällä mainitsemani edustajat totesivat tuskin turkisten maahantuonti suomeen loppuisi vaikka tuotanto täällä loppuisi jotenka kysymys on siitä tuotetaanko tänne halutut turkikset kotimaassa vai jossakin muualla

tuolloin oli erittäin joustavaa käydä maaseudulta pitkistäkin matkoista koulua ja lukiota ammattikouluja myöskin kotoa asuen mutta nyt kun lukioverkko on harventunut bussiyhteydet ovat monelta kylältä loppuneet niin todella lukionkäynti muodostuu ongelmaksi todella ongelmaksi jossa tilanne on huonompi kuin ennen talvisotaa

tämä on semmoinen epäkohta että tämä kyllä tulee tiedostaa

minä näkisin että vaikkapa tämmöinen taksibussiliikenne olisi siinä yksi ratkaisu samalla näissä vuoroissa voisivat kulkea myös muutkin kuin koululaiset ja opiskelijat koettaa luoda kokonaisuutta ja toimia myöskin kyseisessä lakialoitteessa viitoitetulla tavalla

arvoisa puhemies

maaseudulla paljon huolta epätietoisuutta henkistä ja ehkä taloudellistakin tuskaa tuottanut kysymys alkaa olla nyt loppuvaiheissa

on aivan hyvä että on kiinnitetty siihen asiaan huomiota että monia henkilöitä on eräällä tapaa harhautettu hankkimaan kalliita laitteita ja tekemään sitä kautta tarpeettoman kalliiksi tulleita investointeja

arvoisa puhemies

palaan vielä kaukojunaliikenteen ostomäärärahoihin

tiusanen toi esille tarvitaan valvontaa että tämän ihmisen potilaan oikeus ja turvallisuus on kaikki suvun

mutta tässä yhteydessä tuon esille sen että nyt viimeistään suomessa on lainsäädäntötasolla jätevesikysymys hoidettu

asiantuntijoiden mukaan lasku vaarantaa erityisesti maaseudun vähäliikenteisten ratojen liikenteen jatkumisen

ryhdytään joko se käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön viiden mukaiset lakiehdotusta ensimmäinen käsittely on kaikissa oloissa taattu

asiat on kunnossa

suomi varmasti hoitaa maailmassa eturivissä ehkä ihan kärjessä jätevesien puhtautta haja asutusalueilla ja tämä vahvuus pitää tiedostaa ja ottaa huomioon myös mahdollisuutena rantarakentamisessa niin pysyvän asutuksen kuin vapaa ajanasutuksen rantarakentamisessa ja sitä kautta maaseudun elinvoiman säilyttämisessä ja lisäämisessä

jotta liikenteen vähenemistä ei tapahtuisi tulee valtion tarvittavat lisärahoituspäätökset tehdä seuraavan elikkä tulevan vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä

pulliainen sanoi että juuri tähän sisältöeettiseen ja moraaliseen vastuuseen on kiinnitettävä paljon huomiota mutta on hyvin todennäköistä että eri syistä arvopohjasta riippuen tai kaupallisedun tavoittelusta riippuen tämä saattaa hyvin herkästi myöskin pettää ja tässä ovat juuri ne vaaratekijät jotka olen tuonut esille

kun maaseudulla on yhä enemmän jätevesiverkostoa niin tätä kautta saataisiin kunnissa biokaasun tuotantoon raaka ainetta ja sitä kautta todella hoidettua puhtaasti ja ympäristöystävällisesti ne jätteet mitä näihin viemäriverkostoihin kertyy sen sijaan että niitä laskettaisiin vesistöön

sekä veturikalustosta kiskobusseista että myöskin tarvittavasta vaunukalustosta ja silloin tilanne on hyvin ongelmallinen

raja vahasalo on puheenjohtajana ja vaikka erittäin voimakasta kritiikkiä olen tässä halunnut esittää niin annan myös tunnustuksen nimenomaan puheenjohtaja raija vahasalolle että on pitkälti hänen ansiotaan että tämä hyvin huonosti valmisteltu hallituksen esitys ja hyvin hajanaiset asiantuntijakuulemiset on puheenjohtaja raija vahasalon johdolla voitu saada tällaiseksi mitä on kokoon tullut

nämä ovat pääratojen syöttöliikennettä ja myöskin maakuntien välistä liikennettä

arvoisa puhemies

muun muassa haapamäen kautta kulkeva liikenne on pohjanmaan maakuntien keski suomen ja pirkanmaan välistä liikennettä ja kaikkiin kolmeen suuntiin edustaa myöskin merkittävää syöttöliikennettä